minusta on hyvä että ministereitten kesken on nyt löytynyt hyvä ratkaisu tähän kokonaisuuteen ja luotan itse siihen että tämä etenee oikealla tavalla

minusta oli tärkeää että talousvaliokunnassa kuitenkin enemmistö pystyi viemään hallituksen esityksen läpi parantaen sitä hivenen erityisesti siltä osin mikä koskee kauppakeskusten pienyrittäjien asemaa ja sitä taloudellista perustetta miksi aukioloa pitäisi jatkaa

nyt on mahdollisuus tuoda lisäesityksiä joilla viennin rahoitusta lisätään suomalaisten yritysten rahoitusta lisätään korjausrakentamiseen panostetaan ja eilen täällä esiteltiin erittäin mittava energiastrategia joka tuo työtä ja toimeentuloa maakuntiin

kysyisin ministeri anttilalta vielä tarkemmin tätä aikataulua

oli myös tärkeää että me kirjasimme lausumaan selkeän viestin hallitukselle että haja asutusalueen kaupan investointien rahoitus pitää hoitaa

otattehan te huomioon sen että kun nämä vankeinhoidon ratkaisut etenevät niin ette lähde esittämään hallituksen sisällä sellaista ratkaisua joka lisää työttömyyttä alueella jolla muutenkin on jo korkea työttömyyden taso

no siihen on yksi vastaus

itse pidän myös tärkeänä että me jatkamme työtä kaupan keskusliikkeissä siihen suuntaan että saamme paikallisia tuotteita lähiruokaa ja muita paikallisia tuotteita entistä enemmän näiden ketjujen markkinointiin ja myyntiin

arvoisa puhemies

se tulee merkitsemään sitä että lehtitalojen ongelmat lisääntyvät ja myöskin jaettavan postin määrä alenee ja vähenee mikä merkitsee ongelmia itellalle

tuossa esittelyssä edustaja kiviranta esitteli ne hyvin perusteellisesti ja toivon että nämä esitykset johtaisivat myönteisiin tuloksiin

ilmastonmuutos on globaali ongelma joka voidaan ratkaista vain kansainvälisellä yhteistyöllä ja sitoutumisella yhteisiin päämääriin

ensinnäkin turpeen osalta pitää vielä sanoa se että meillä tällä hetkellä poistuu turvesoita enemmän käytöstä vuosittain kuin mitä uusia otetaan käyttöön

suomen strategia perustuu tähän lähtökohtaan

sopii toivoa että edustaja kumpula natrin esitys siitä että hallituksessa vielä ympäristönsuojelulain yhteydessä katsottaisiin tätä lakiesitystä niin että se ei entisestään toisi estettä uusien turvesoitten käyttöönottoon

toinen on sitten se miten yleispalveluvelvoitteeseen sisältyvän tappiollisen toiminnan korvaus valtion näkökohdasta hoidetaan

osakeyhtiön kannaltahan on aivan kestämätön tilanne että jälkeenpäin todetaan että näin paljon tuli tästä velvoitteesta tappiota ja ei tiedetä tuleeko budjetista rahaa mikä summa tästä tappiosta

paljon oleellisempaa on tietysti se että te olette nostaneet yrittäjyyden kustannuksia muun muassa energiaveroja polttoaineveroja nostamalla ja olette leikkaamassa erittäin merkittävällä tavalla erilaista yrityskehitysrahoitusta viennin rahoitusta ja muita joilla voidaan rakentaa uutta tulevaisuutta yritystoimintaan

puun aseman parantaminen on myöskin tärkeää

kansainvälisen ilmastosopimuksen tueksi on luotava tiukat valvontamekanismit joilla varmistetaan ettei kukaan laista velvoitteistaan

se on myöskin vastoin niitä aikanaan valtion ja tuottajajärjestöjen kanssa sovittuja pelisääntöjä ja periaatteita

mutta on hieno asia jos tekin alatte puhua suomalaisen yrittäjän pienyrittäjän vieläpä toivon mukaan myöskin maatalousyrittäjän puolesta niin meillähän voi löytyäkin tässä yhteistä näkymää

erinomaisen hyvä on myös neljäs esitys jossa kiinnitetään huomiota raskaan liikenteen polttoaineverotukseen ja tavallaan siihen kustannustekijään joka heikentää myös suomalaisen teollisuudenkin kilpailukykyä

elikkä ei tämä varmasti ihan niin mustavalkoinen ole

ja tämä ei ollut haastamista edustaja viitanen tällä kertaa ei siis tällä kertaa ollut haastamista sdpn suuntaan vaan veljellistä yhteistyötä sisarellista yhteistyötä niin kuin pitää meidän pystyä tekemään

päinvastoin pitäisi löytää aina vain uusia keinoja millä suomalainen teollisuus pärjäisi paremmin saisimme vientiä lisää ja sitä kautta parempaa työllisyyttä ja verotuloja mikä ylläpitäisi sitten tätä hyvinvointiyhteiskunnan tärkeää perustaa joka on riippuvainen siitä miten kansantaloudella menee ja miten me pärjäämme markkinoilla

haluan tuoda tähän keskusteluun pari pientä mutta oleellista täydennystä

arvoisa puhemies

hallitusneuvottelussa sovittiin erittäin tärkeästä ministeriöuudistuksesta työministeriön ja kauppa ja teollisuusministeriön yhdistämisestä työ ja elinkeinoministeriöksi jonka ministeri pekkarinen hoiti aivan erinomaisella tavalla satamaan nopeassa aikataulussa

ja toiseksi huoli oli siinä että nyt nämä finpron resurssit ovat tavallaan siinä samassa hivenen alenevassa kehyksessä täällä budjetin osalta kun nyt tarvittaisiin merkittäviä panostuksia jotta erityisesti pk yritykset pääsisivät markkinoille

se on juuri nyt oikea työkalu tässä suhdanne ja taloustilanteessa yhdistää ne voimavarat jotka ovat yrityselämäkehittämiseen ja työllisyyden parantamiseen ja työvoimavalmiuksien kehittämiseen

keskustan eduskuntaryhmä edellyttää että kansainvälisessä kilpailussa toimivien teräs massa ja paperiteollisuuden kilpailukyky turvataan päästökauppaa uudistettaessa

mutta nyt kun finpron osalta on vähän leikattu sitä niin viesti oli se että pitäisi aika voimakkaalla tavalla lisätä resursseja jotta me saisimme miljardien miljardien vientikauppoja aikaan

arvoisa puhemies

meidän kaikkien pitää olla kiinnostuneita siitä miten aluekehitys kehittyy ja tämä uusi virasto tulee antamaan siihen vahvan panoksen

näin uskon ja luotan

metsästä peräisin oleva energia eri muodoissaan vastaa suurimmasta osasta uusiutuvan energian tuotannon lisäystavoitetta

parempaa olisi odotettu

hallituksen on tuotava viipymättä eduskunnalle sellainen metsän myyntiveron huojennusesitys joka edistää myös metsähakkeen lisäystavoitetta

puhemies

nyt rakenteellinen alijäämä on lipeämässä sallittua suuremmaksi

tämä alkuperäinen kysymys oli hallituksen keskittämispolitiikan tuhoisa vaikutus suomelle

pääministeri vastasi erittäin rakentavalla ja sopua hakevalla tavalla

arvoisa puhemies

siitä pitää kiittää

mutta kun katsoo niitä käytännön toimenpiteitä kyllä joutuu sanomaan että hallitusohjelman hyvätkin kohdat vesittyvät kun katsotaan kehyspäätöksiä ja budjetteja eli juuri ne aluekehitykseen vaikuttavat tekijät eli liikenneverkoston kunto osaamisverkoston kattavuus ja taso sekä valtion ja kuntien palveluverkko

oli hyvä että tämän uudistuksen tausta tuli meillä yhteisesti todettua elikkä elinkeinoministeri pekkarisen käynnistämä hyvä valmistelutyö jonka silloinen valtiovarainministeri katainen torjui on saatu jalostettua tämän prosessin kautta nyt lakiesitykseen joka on meillä täällä käsittelyssä

arvoisa puhemies

suomi pieni tasavalta menestyy vain sopien ja yhteistyöllä ja tässä mielessä oli erittäin hieno asia että työmarkkinoilla syntyi raamisopimus

arvoisa puhemies

näissä kaikissa te toteutatte politiikkaa joka keskittää siirtää voimavaroja kasvukeskuksiin

itse asia on tärkeä ja hyvä ja me tulemme antamaan täällä myönteisen panoksen mutta oli välttämätöntä esittää kritiikki tähän prosessiin kun ei voi tällä tavalla kyllä eduskuntaa aliarvioida

suuri osa asiasta leijuu kuukausia ilmassa ja paljon on sysätty liian paljon kuntien työmarkkinajärjestön ja seuraavan hallituksen murheiksi

tällä te annatte myöskin elinkeinoelämälle selvät nuotit ja viestit minne kannattaa investoida

pitäisi olla valmius arvioida uudelleen myös keskushallinnon rakennetta

hallituksen on jatkettava työtä turpeen aseman oikeudenmukaisen kohtelun aikaansaamiseksi päästökauppajärjestelmässä ja biodieselin raaka ainemäärittelyssä

meillähän on toteutettu historiallinen aluehallintouudistus ja nyt seuraavana pitäisi jatkaa keskushallinnon uudistamista samassa hengessä kuin missä tämän hallituskauden alussa perustettiin työ ja elinkeinoministeriö yhdistämällä kaksi vahvaa ministeriötä työministeriö ja ktm

tämän valtionpolitiikan tuloksena moninkertaistuvat nämä negatiiviset vaikutukset suomalaiselle maaseudulle kun te näytätte esimerkkiä vetäydytte maaseudulta maakunnista ja keskitätte puhutte kauniisti ja rakentavasti

keskusta olisi valmis tässä ja nyt tekemään eläkeikää koskevat päätökset jotta ihmisille jäisi aikaa riittävästi valmistautua niiden toteuttamiseen

tämä väite on täysin paikkansapitämätön

toivottavasti jatkossa kun toivottavasti tulee niitä kasvua edistäviä aloitteita tänne paljonkin käytetään normaalia prosessia jossa varataan eduskunnalle riittävä aika esitysten läpikäymiseen tarvittaessa parantamiseen ja sitten päätöksentekoon ja voimaan saattamiseen

tulevan hallituskauden aikana pitäisi vakavasti tätä pohtia ja toivon mukaan toteuttaa luonnonvaraministeriön perustaminen joka koostuisi kahdesta merkittävästä ministeriöstä elikkä maa ja metsätalousministeriöstä ja ympäristöministeriöstä

maatalouden osalta

laaja parlamentaarinen työ tehdään se valmistellaan sitä rahoitustarvetta ja jätetä puolustuksen tulevaisuutta olisi vain toivottava että kaikki ryhmät osallistuisivat tähän ihan aidosti ja täysipainoisesti kusetusta lapintien puheenvuorosta oli aistittavissa vasemmistoliiton ajattelumallia mutta emme me sen varaan voi rakentaa tulevaisuutta että uskottelemme että kaikki on hyvin ja säästetään hankinnoista tullaan toimeen vähemmän tehokkailla puolustusmateriaaleilla vaan kyllä meidän on katsottava tosiasioita vakavassa ja vastuullisessa mielessä

ymmärrän että ehkä yksimielisyyttä on vaikea löytää mutta pitäisi olla valmius arvioida kuitenkin myös keskushallintoa tuottavuusnäkökulmasta myöskin luonnonvarojen tehokkaan hyödyntämisen näkökulmasta koska kyllä suomen menestyksen kannalta luonnonvarat muodostavat erittäin tärkeän lähtökohdan

keskustan eduskuntaryhmä vastustaa jyrkästi tätä leikkausta koska sillä ei ole mitään tosiasiallista vaikutusta valtiontalouden kestävyysvajeen pienenemiseen ja se vie samalla perheiltä valinnanvapauden lasten hoidossa

tämä tuo lähes rajattomasti mahdollisuuksia suomalaiselle tutkimukselle ja tuotekehitykselle maa ja metsätaloudelle sekä erilaiselle yrittäjyydelle

infran kuntien osalta on samanlainen rahoituskriisi tulossa ja tässä mielessä tarvitaan kyllä isänmaallista ja vahvaa maanpuolustushenkeä jotta pystytään asiat hoitamaan tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

on tärkeää niin kuin pääministeri sanoi että jos valtionhallinnossa tai valtionyhtiössä havaitaan epäselvyyksiä ne tutkitaan ja saatetaan asianmukaisella tavalla viranomaisten selvitettäväksi ja asianomaiset henkilöt vastuuseen

sähköyhtiöiden päästökauppa on johtanut siihen että vesivoimaa ja vanhaa ydinvoimaa tuottavat energiayhtiöt saavat myymällä ylimääräisiä päästöoikeuksia perusteettomia windfall voittoja